miljoona euroa alueellisen ja paikallisen liikenteen ostoihin haja asutusalueilla mikä tukee maaseudun bussivuoroja plus myös miljoona euroa suurten kaupunkiseutujen seutulippujärjestelmään

kevyen liikenteen väylien hyvät seudulliset verkostot kannustavat ihmisiä liikkumaan ja edistävät siten merkittävästi terveyttä ja vähentävät myös

hallitus arvioi että leikkaamalla subjektiivista päivähoito oikeutta olisi saatavissa säästöjä

minusta tämä on erittäin lyhytnäköinen ajatus varsinkin kun hallituksen laskennalliset arviot perustuvat yli kymmenen vuotta vanhoihin tietoihin

hallitus ei ole millään tavalla huomioinut varhaiskasvatuksen lastensuojelullisia vaikutuksia kuten sitä että nyt sellaiset perheet joissa on vaikkapa uupumusta ja mielenterveysongelmia voivat saada tukea arkeensa sillä että päivähoito on järjestetty

toisaalta päivähoidon rajaaminen vaikuttaa myös työssäkäyntiin ja työelämään

toisaalta työttömät joilta viedään oikeus lapsen kokopäiväiseen hoitoon päivähoidossa eivät ole niin selkeästi työmarkkinoiden käytettävissä tai voi käyttää aikaansa työpaikan etsimiseen

minä olen kaiken kaikkiaan erittäin huolissani siitä että hallitus toimillaan ja säästöillään ja leikkauksillaan heikentää kaikkein pienituloisimpien ja heikoimmassa asemassa olevien kuntalaisten asemaa

sipoonkorven käyntimäärät ovat hurjassa kasvussa joten opasteet ja reitit ovat todella tarpeen

päivä oli se päivä vuodesta jolloin maapallon ihmiset olivat käyttäneet loppuun kaikki ne resurssit jotka planeettamme pystyy yhden vuoden aikana tuottamaan

maailman ylikulutuspäivä eli earth overshoot day on global footprint networkin kehittämä tapa havainnollistaa sitä kuinka paljon kulutamme maapallon resursseja yli kestävän tason

se kertoo meille paljonko liikaa tuotamme hiilidioksidipäästöjä suhteessa maapallon kykyyn sitoa hiilidioksiidia paljonko liikaa hakkaamme metsiä suhteessa niiden kasvuvauhtiin paljonko ylikalastamme kalakantojen uusiutumistahtiin nähden ja paljonko liikaa tuotamme jätettä suhteessa planeetan kantokykyyn

jäljelle jää siis ainoastaan vaihtoehto alkaa käyttää luonnonvaroja niin ettemme ota joka vuosi lisää lainaa jota emme voi koskaan maksaa takaisin

arvoisa puhemies

vahvempi panostaminen uusiutuvaan energiaan ja energiankäytön tehostamiseen on parempi ratkaisu kuin tuontiuraanista ja ulkomaisesta teknologiasta riippuvainen lisäydinvoima

uusiutuva energia vahvistaa suomalaista osaamista työllisyyttä teknologiaa ja lisää hajautetussa ratkaisussa koko maan huoltovarmuutta ja hyvinvointia

onnistuneella ympäristö ja energiapolitiikalla voidaan yhdistää laajasti kaikkien suomalaisten edut

kansantalouden etu on että tuotamme mahdollisimman paljon energiaamme kotimaisista lähteistä hajautetusti ja kotimaisella teknologialla

valtiovallan olisi tuettava sähkön ja lämmön yhteistuotannon täysimittaista kehittämistä erillisen sähkön ja lämmöntuotannon sijaan

tynkkynen ja moni muukin on esitellyt vihreän kasvun mallia joka nyt on tässä ainoa varteenotettava vaihtoehto koska käsittelyssä olevassa päätöksessä ei ole selvitetty vaihtoehtomallia elikkä nolla mallia

tuulisähköä siinä esitetään kolmannes enemmän kuin hallituksen periaatepäätöslinjauksessa esitetään energiatehokkuutta

lisäksi ydinvoiman louhintaan liittyy terveystekijöitä ja riskitekijöitä joita ei ole tarpeeksi tässä valmistelussa otettu huomioon

vielä ehkä yksi keskeinen asia jonka tässä lopuksi puhemies haluan nostaa esiin on se että en tiedä kuinka vakavalla huomiolla on esimerkiksi sosiaali ja terveysvaliokunnassa käsitelty saksalaista tutkimusta lasten syöpätapauksista ydinvoimaloiden ympäristössä

vaikkakin käsittely on ollut suhteellisen ohut ja lyhyt niin mielestäni siinä esille nousseet argumentit vain vahvistavat sitä käsitystä että suomen paras tie olisi se että kumpikin ydinvoimalahakemus

pois ja

arvoisa herra puhemies

olen iloinen siitä että täällä puhutaan hyvin vahvasti luomun puolesta ja kyllä itse asiassa luomutuotanto on viljelijälle kannattavaa mutta varsinkin tämä siirtymävaihe luomuun on ehkä se haasteellisin paikka

luomuviljely myöskin vaatii enemmän taitoa kuin perinteinen viljely ja ehkä opastus ja neuvonta olisi luomutuottajille tarpeen

logistiikan ketjut ovat yksi pullonkaula luomutuotannon edistämisessä koska kysyntähän on valtavaa ja toisaalta koska ei ole saatu yhdistettyä näitä valtavia massoja yhteen toisinaan vaikkapa luomutuotettu liha on mennyt teurastamoilla tavallisen lihan joukkoon

portaat luomuun on yksi hyvä keino lisätä julkisissa hankinnoissa luomua ja todellakin lapsillemme haluamme tarjota parasta puhdasta luomua ja lähiruokaa ja myös vanhuksillemme vanhusten palvelukoteihin

arvoisa puhemies

suomalaiseen kulttuuriin kuuluvat alkuperäiskansojen kielet

on tärkeää että saamelaislapset oppivat äidinkieltään ja kulttuuri identiteetti säilyy sukupolvelta toiselle

kielipesätoiminta antaa alle kouluikäisille lapsille päivähoitoa kielikylvyn periaatteella ja auttaa pelastamaan häviämässä olevat kielet

kielipesiä on rahoitettu valtion talousarviosta opetus ja kult tuuriministeriön varoista mutta lisäresursseja tarvitaan hyvän tason ylläpitämiseksi

jatkossa on huolehdittava tämän tärkeän toiminnan rahoituksen riittävyydestä sillä nyt esitetty summa ei vielä riitä tämän hyvän toiminnan laajentamiseen

arvoisa puhemies

tämä hallituksen esitys tulee nyt todella tarpeeseen koska työttömyyskassat ovat ruuhkautuneet ja monet äkillisesti työttömäksi jääneet ovat joutuneet odottelemaan etuuksiaan

toisaalta perheiden arjessa laskut pyörivät ja vuokrat pitää maksaa ja toki se aiheuttaa huolta sitten työttömälle ja hänen läheisilleen

olemme myös työelämävaliokunnassa käsitelleet sitä byrokratiaa ja kankeutta mikä liittyy työttömyysetuuksien maksatukseen ja siinä on paljon uudistettavaa ja parannettavaa

monesti lomakkeita joudutaan peräämään hakijalta jälkikäteen ja täydentämään tietoja koska on niin paljon asioita mitä siinä täytyy selvittää ja ilmoittaa ja aivan varmasti tässä kolmikantainen työryhmä voisi nopeastikin tuoda parannusesityksiä meille

sosiaalinen luototus on ollut erittäin suosittu hätäapu toimeentulotuen lisäksi ja päälle niille henkilöille jotka joutuvat äkillisiin elämäntilanteiden muutoksiin

elikkä erittäin tunnollisesti myös ihmiset ovat sitten myös maksaneet takaisin kunnille sosiaalista luottoa että siinä on sellainen asia mitä varmasti kannattaa viedä eteenpäin muissakin kunnissa

arvoisa puhemies

heikennykset vuorotteluvapaajärjestelmään ovat todella valitettavia

vuorotteluvapaa tukee työssäjaksamista

samoin se auttaa yhdistämään työtä ja muuta elämää erilaisissa elämäntilanteissa

yksi esimerkki on omaishoidon mahdollistaminen jotta vuorotteluvapaan turvin voi hoitaa läheistään

edustaja gustafsson käytti hienon puheenvuoron ja kertoi kuinka hänen aloitteestaan vuorotteluvapaajärjestelmä on alun perin lähtenyt liikkeelle

itse asiassa vuorotteluvapaalakihan oli pitkään määräaikainen ja myös työministeri cronberg aikoinaan edisti parannuksia vuorotteluvapaalakiin ja työministeri sinnemäki aikoinaan vakinaisti tämän lain

selvityksessä ei ole todettu vaikutuksia työuran pituuteen mutta toisaalta vuorotteluvapaa voi ennalta ehkäistä työuupumusta jopa burnoutia

täällä salissa on viitattu monta kertaa siihen että vuorotteluvapaata on jo turhaan viimekin kaudella heikennetty eikä näitä asioita ole tarkkaan selvitetty

edustaja myller kysyikin jo konkretian perään koskien esimerkiksi biotaloutta digitalisaatiota ja cleantechiä mutta yksi asia on se että ympäristöystävällisten valintojen pitäisi olla kuluttajille mahdollisimman helppoja ja myös kannattavia

arvoisa puhemies

meillä suomessahan on historiallisesti ollut monella pienellä kunnalla omat tietojärjestelmänsä eri palveluntuottajilla ja tarjoajilla omat järjestelmänsä jotka eivät puhu keskenään

haluan kiittää häntä myös hän minusta on erittäin tärkeätä ja arvokasta että tämä kansallinen palveluväylähanke etenee

olemme vielä takamatkalla viron x roadiin nähden mutta on hyvä että kansallisen palveluväylän ensimmäiset sovellukset käynnistyivät jo marraskuussa ja käynnistysnappulaa on

syksyn aikana metsiin maahanmuuttopoliittisia painettu

ja valtion budjettiin tulee yhteensä noin puolen miljardin euron nyt on tärkeätä että kehitetään sähköistä tunnistusta ja muuta

tässä on saatavissa myös merkittäviä säästöjä sillä alalla olemaan

sitten näistä käyttökohteista tulee mieleen ainakin pienyrittäjät sillä tiukka byrokratia ja paperirumba kuormittavat liikaa pienyrittäjiä

kaikki ilmoitukset viranomaisille eläkelaitoksille ja muille tarpeellisille tahoille on voitava antaa sähköisesti ja keskitetysti

poliisien em tilanne kuitenkin kun kansallisen palveluväylän ensimmäiset kokeilut ovat valmiina niin tässä tulevassa sisäisen turvallisuuden selonteossat

edustaja sarkkinen käytti edellä erittäin hyvän puheenvuoron siitä mikä vaikutus tekesin määrärahojen leikkauksella on suomen tutkimukseen suomen yrittäjyyteen ja sitä kautta vientimahdollisuuteen ja suomen mahdollisuuksiin nousta tästä talousahdingosta

uudellamaalla ely keskuksesta ei saanut starttirahoja yrityksille kesästä pitkälle syksyyn ja mikä häpeällisintä vammaisten osalta työllistymistukien jako lopetettiin ensimmäisenä kun viimeisiä vähiä varoja priorisoitiin

on todella valitettavaa että hallitus lopettaa nuorisotakuun ja heikentää nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön rahoitusta

siellä yrityksille on helppoa ja edullista ottaa nuoria koulutettavaksi ja pääosin nuoret työllistyvät yritykseen koulutusjakson jälkeen

tarvitsemme yhteen hiileen puhaltamista ja paikallista sopimista pienyrityksiin jotta kaikki voivat luottaa siihen että suomessa menestyy työllä ja yrittämisellä

osa aikatyön edistäminen on myös keskeistä sillä esimerkiksi ruotsissa korkean työllisyyden on taannut osa aikatyö

monet pienten lasten vanhemmat haluaisivat tehdä osa aikatyötä mutta hallituksen rajaukset päivähoitoon heikentävät osa aikatyönteon mahdollisuuksia sekä työttömien työllistämismahdollisuuksia

nyt toimeen ja tekoihin

sitten kysyisin myös liittyen näihin ohjelmistojen käyttömaksuihin ollaanko valtionhallinnossa edistämässä vapaita ja avoimia ohjelmistoja

tämä esitys on todella hyvä

meillä on jättiputki espanjansiruetana paljon haitallisia lajeja ja tuholaiset voivat hävittää metsiä

haluan myös muistuttaa eduskuntaa siitä että luonnon monimuotoisuutta turvataan turvaamalla riittävät määrärahat luonnonsuojelualueiden hankintaan jotta me saamme riittävän laajat suojelualueet jotta ei synny eristäytyneitä mikropopulaatioita ja jotta lajien perimä pysyy hyvänä

suden hyvään perimään vaikuttaa myös se että meillä on riittävän vahva ja eläväinen kanta jotta syntyy elinkelpoisia terveitä jälkeläisiä

tässä kohtaa haluan muistuttaa myös siitä että hallituksen myöntämät sudenkaatoluvat ovat aivan liikaa suden hyvän perimän jatkuvuuden ja lajin

tästä maijalla

arvoisa puhemies

esityksellä tavoitellaan terveydenhuoltosopimusten laajaa käyttöönottoa eläinlääkintähuollossa muun muassa tarkentamalla että tuotantoeläinten terveydenhuolto on osa kunnan peruseläinlääkäripalvelua

eläinlääkintähuoltolaissa säädettäisiin kunnan velvollisuudesta järjestää peruseläinlääkäripalveluja ja kiireellistä eläinlääkäriapua kun tien yhteistoiminnasta eläinlääkintähuollossa ja muussa ympäristöterveydenhuollossa sekä eläinlääkintähuoltoa koskevasta suunnitteluvelvollisuudesta

se toki selkeyttää asiaa kuntien kannalta että laissa ehdotetaan säädettäväksi että valtio maksaisi kunnille ne kustannukset jotka aiheutuvat kunnaneläinlääkärille säädettyjen eläintauti ja eläinsuojeluvalvontaan liittyvien tehtävien hoitamisesta

voi myös neuvottelut us hyväksytään ja asioitten mainospaljoko b

väite keskustelua varten käsitellään päivän kahdeskymmenesneljäs aasian puimista mutta ero taitaa siellä

ulkoasiain valiokunta on